sen tontin mikä siellä katolla on myyntiarvo tämä kokonaisuus nousee sitten miljoonaan

kaikki energiaratkaisut ovat sellaisia kuin eu ja suomi edellyttävät jotta me olemme moderneja talosta tulee moderni

eli pitää ottaa uusia moderneja malleja siitähän me olemme tänäkin päivänä täällä keskustelleet ja asuntotuotanto tässä tapauksessa voidaan tehdä kohtuuratkaisuin ja kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä

arvoisa puhemies

korostin avauspuheenvuorossani että meillä saa olla ja pitää olla erilaisia näkemyksiä mutta meidän täytyy kunnioittaa toistemme näkemyksiä

ei kannata pantata omia mielipiteitään

tämä maa menee eteenpäin näissä ratkaisevissa kysymyksissä jotka perustuslakimme meille sallii että ihmisillä pitää olla koti työtä ja toimeentuloa

molemmat ryhmät voivat olla joko työllistäviä työllistyviä veroja tuovia tai vieviä

ratkaisut myönteiset tai kielteiset riippuvat suuresti valtion tekemistä ratkaisuista

nämä ratkaisut ovat niin ratkaisevia koko yhteiskunnan kannalta että meidän kannattaa olla näissä eteenpäin suuntautuvia

olimmepa minkä ikäisiä tahansa ja asuimmepa sitten lapissa helsingissä tai missä tahansa ristiriidat ovat kyllä sovitettavissa ja siitä meidän täytyy lähteä eteenpäin

ovatko hallitus myöskin edellinen aikaisempi asuntoministeri ja molemmat työministeri myös tulleet tarkastelleeksi tätä tulevaa työn ja elinkeinopolitiikan kannalta

arvon ministeri edeltäjänne aikana saimme pettyä niin kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuotantoon kuin korjausavustusten määrään

uskon vilpittömästi teidän vilpittömyyteenne vielä

lupaatteko kertoa numeroin aikaansaannoksistanne vähintään puolen vuoden välein paljonko euroja on käytetty mihin mitä syntyy

he esittävät suurempia summia

perään samaa kuin myller minä haen vakuutusta nyt että ymmärrämme tämän tuolla asuntojaostossakin sitten oikealla tavalla

jos tässä luonnonvaroja tarkastellaan niin maataloudella on omat suuret rasitteensa mitä ei huomioida luonnonsuojelussa

se on hyvä että me käymme tätä keskustelua millä ehdoilla muun muassa maataloutta harjoitetaan

kiitoksia ministerille puheenvuorosta

minua kiinnostaisi se kun hallitusohjelmassa on täydennysrakentaminen ja se saattaa olla erittäin ratkaiseva suurissa asuntokeskuksissa

silloin siihen liittyy se että niissä on myöskin kokonaisuus hoidettava kerralla samanaikaisesti putkiremontit ulkovaipat uudet energiamuodot ja kaikenlaiset ratkaisut jotka erikseen toteutettuina olisivat hyvinkin kiusallisia ja pitkiä

minua kiinnostaa missä määrin tämä täydennysrakentaminen sisältyy siihen ja missä aikataulussa tämä teidän suunnitelmanne tulee ulos

pari lyhyttä kysymystä

se lopettaa koko tärkeän ja kunnille halvan toimintamallin

miten panette kunnat kuriin maankäytön ja tontintarjonnan ja uudisrakennustuotannon osalta

aikooko valtio ottaa kovemmat konstit ja mitkä ovat ne konstit miten saatte tämän tonttitarjonnan muuttumaan

kannattaisiko harkita panostamista sinne missä sitä vetovoimaa on nostamalla tämä ihan sen vuokra asuntotuotannon kanssa tasavertaiseksi

arvoisa herra puhemies

herra puhemies

suomen talouden ja sitä kautta suomalaisten ihmisten hyvin tai pahoinvointi on riippuvainen yritysten työllistävästä kyvystä ja niiden kannattavuudesta

tässä mielessä molemmat ministerit niin ihalainen kuin vapaavuori ovat suurennuslasin alla

karimäki ja elomaa ottivat esille home ja kosteusongelman

opposition perussuomalaisten tehtävänä ei ole ainoastaan käydä hallituksen heikkouksien kimppuun vaan patistaa sitä omilla hyvillä ehdotuksillaan

arvoisa ministeri te varmaankin tiedätte että vttllä on selkeä suunnitelma millä tavalla he auttaisivat tässä suhteessa kuntia ratkomaan tätä ongelmaa

näin on esimerkiksi t k rahoituksen edistämisessä innovatiivisten uutta työtä antavien yritysten verohelpotuksissa samoin finnveran luottoasioissa

heidän ratkaisumallinsa olen saanut siihen jonkun verran tutustua on kyllä aivan radikaalisti toinen kuin mitä meillä tähän mennessä on käytetty ja se kannattaisi selvityttää

suurimmat suomen viennin mahdollisuudet ovat jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa venäjällä kiinassa kuin myös etelä afrikassa ja brasiliassa

nyt on syytä tämän pääluokan lähteä ihan kaikin keinoin uuteen suuntaan

nyt kumminkin tällä sektorilla epäröidään yhdellä tai kahdella suomen mahtiosaamisen alalla

koillisväylän liikenne kasvaa

ei ole köyhä eikä kipeä kunhan euroopan muun muassa suomen veronmaksajat maksavat viulut

siihen on pantava lisää potkua muillekin kuin pietarin ja moskovan alueille markkinointipisteitä muualle venäjälle valtion ja yritysten yhteistoimin

saman verran satoja miljardeja niillä on saatavia täysin maksukyvyttömiltä nyt kaduille joutuneilta asuntovelallisilta joita velkojat imevät aina hautaan saakka

sinne lisää

arvoisa puhemies

toistan aiemmin sanomani tässä salissa

asuntorakentaminen työllistäisi jos vain valtio ottaisi siihen vihdoin ja viimein vakavamman otteen ei vain harmaaseen talouteen

etelä ja itä euroopan eu rahoilla elävät valtiot haluavat kasvattaa eun budjettia yhteisvastuullisuutta veloissa pankki ja talousunionia ja euroopan liittovaltiota koska ne ovat pysyviä saajia me suomalaiset kunnolliset ja vastuuntuntoiset ainaisia maksajia

ovatko hallitus ja äsken poistuneet ministerit tarkastelleet tulevaa myös työ ja elinkeinopolitiikan kannalta

ei ja vielä kerran ei suomi irti holtittomien euromaiden rahoittamisesta

ainakin ministeri vapaavuoren luulisi olevan sitä mieltä että koko hallitusohjelman kehys ja talouspolitiikassa on uuden arvioinnin paikka

vanha ei enää päde

kerron kierroksella myös huomisen ja aiempien eu tukipakettien äänestystulokset kunkin vaalipiirin kansanedustajan kohdalta

eurooppa on auringonlaskun maa nykyisillä talousopeilla

nyt suomi uusille urille ulos euroveloista ja lainoista maailmalle vientikauppaan sinne missä on ostovoimaa

arvoisa puhemies

on myös tärkeää huomata että pääluokan rahoituksen vaikutukset heikentyessään tai vahvistuessaan heijastuvat suoraan niin työ elinkeino kuin toimeentulotasoonkin koko suomen eri kolkilla ja kaikkiin ihmisryhmiin

siksi en voi olla korostamatta tämän pääluokan merkitystä yhteiskuntamme toimintojen jatkuvalle edistymiselle

arvoisa puhemies

perussuomalaisena haluan samanaikaisesti kiittää valiokuntaa ja liikennejaostoa ja sen puheenjohtajaa mutta samanaikaisesti antaa pientä kritiikkiä tietyistä budjetin rahoituksen osista

jo pelkästään puukuljetusten varmistamiseksi lisä on täysin välttämätöntä varsinkin jatkoa silmällä pitäen

toiseksi perussuomalaisten mielestä pitkien etäisyyksien maassa hyväkuntoinen tie ja rataverkko vaatisi jo ensi vuoden osalle mittavan lisäyksen perusväylänpitoon

liikennepolitiikan pitkän aikavälin kehys selonteon pohjalta olkoon avain riittävään rahoitukseen perusväylänpitoon ja viestinä liikenneministerille

jytkäyttääkö ministeri liikenneverkkoihin isot eurot jatkossa se on hyvin tärkeä kysymys

neljänneksi erityinen painopiste valiokunnan ja liikennejaoston tulee kohdentaa pohjois suomen kaivannaisteollisuuden kehittämisessä logististen ratkaisujen mittasuhteisiin ja niiden mittaviin rahoituksiin

no ei ole todella

euroopalle on tehtävä selväksi että maamme hankkeet niin kaivannaisteollisuuden kuin myös koillisväylän ja barentsinmeren hyödyntämisessä ovat mittasuhteiltaan painavia ja euroopan tulevaisuudelle elintärkeitä

näillä sanoilla jäämme odottamaan entistä parempaa yhteistyötä yli puoluerajojen ja samalla välillä rauhaisaa joulua